euroopan unionin alue velkaantui tuhansia miljardeja euroja per vuosi ja se on aiheuttanut tilanteen jos satuitte lukemaan taloussanomista jan hurrin kirjoituksen jossa puhuttiin deutsche bankin nykyisestä tilanteesta miten kyseisen jättipankin tilanne on todella kurja

keskustan eduskuntaryhmä katsoo että meidän on tehtävä päätökset itse sen sijaan että brysselin herrat tulevat ja tekevät ne puolestamme

tiestön hyvä kunto on meille kaikille välttämättömyys ja varsinkin tällaisena lämmenneen ilmaston aikana on tiestön hyvä hoito meille kaikille ihan välttämätön perusedellytys

viime vaalikaudella kaikki jäi tekemättä

kuitenkin viime aikoina on tullut tietoon tapauksia joissa tiehallinto on pyrkinyt joitakin alemman tieverkon varsinkin hiekkateitä muuttamaan yksityisteiksi ja tämähän johtaa siihen epäoikeudenmukaiseen tilanteeseen jossa tien hoitovastuu ja varsinkin kustannusvastuu siirtyy valtiolta suoraan yksityisille ihmisille

siinä kyseisessä jutussahan jan hurri avaa tätä sijoitusrahastomaailman hulluutta

on muistettava että yksityistielain mukaan myös vaaran vastuu siirtyy tässä tapauksessa yksityisille ihmisille mikä mielestäni on aivan kohtuutonta

kun yhden pankin osalta vastuut ovat tällaisia niin sen kauttahan viime viikolla deutsche bank oli joutua vaikeuksiin ja saksan valtion piti tulla apuun ja vakuuttaa että kyllä saksa uskoo omaan suurimpaan pankkiinsa

onko tästä menettelystä tulossa ihan maan tapa vai onko ministeriössä tässä asiassa muutettu toimintatapaa

ei kuntaliitto tee sitä mitä sitra tekee

lauslahti ei ole huomannut niin minä voin kertoa että tuolla kuntakentällä on pieniä ongelmia esimerkiksi tietoliikenteen käsittelyssä tietoliikenneyhteyksien rakentamisessa ja niin edelleen

tämänhetkisen postipalvelulain mukaan postipalveluita taataan tässä maassa ja ne turvataan yleispalveluperiaatteella jolloin kaikille postin palveluita käyttäville taataan hyvälaatuinen palvelu samalla hinnalla

nyt sitten ollaan tilanteessa jossa summat ovat niin jättiläismäisiä että jos joku kuvittelee että näiden riskien aiheuttamia ongelmia lähdetään budjettivaroin taikka kansantalouden tuotoilla maksamaan näiden pörsseissä syntyvillä erilaisilla johdannaisilla tehtyjen sitoumusten onnettomuuksia maksamaan veronmaksajien rahoilla niin siitä ei tule kerta kaikkiaan mitään vaan tässä asiassa pitää toimia selkä suorana ja vaatia että ne jotka ovat riskinsä ottaneet kantakoot ne

se maksaa tälle yhteiskunnalle miljardeja sanotaan nyt satoja miljoonia todennäköisesti puhutaan suuremmista summista niitten yhteensovittaminen ja koordinointi ja tuloksien saaminen

kun sisäisestä turvallisuudesta puhutaan niin olen huolissani siitä että meillä on valtakunnan sisällä erittäin merkittäviä eroja turvallisuustilanteessa sen takia että poliisi ei kaikkialla kaikilla paikkakunnilla kunnolla enää näy

aivan sama on sosiaali ja terveystoimen osalla että esimerkiksi potilastietojen sähköiset siirtojärjestelmät eivät vaan toimi tässä maassa

postipalvelusta vastaa tällä hetkellä suomen valtion kokonaisuudessaan omistama itella oyj

jonkun pitää tehdä ja sitra on erinomaisen hyvä väline tekemään

kotipaikkakunnallani ilomantsissa voi sanoa että kun nyt ollaan poliisiasemaa viemässä sieltä kokonaan pois se on johtanut siihen maakunnan sisällä että kaikki poliisipalvelut keskittyvät joensuuhun

tämä jako tehtäisiin käytännössä postinumeron perusteella kuten itella oyj on tätä asiaa jo valmistellut

arvoisa puhemies

siellä kyllä poliisia näkee

jos katsotaan niitä sitran käytettävissä olevia varoja ne eivät yksinkertaisesti tule riittämään kaikkeen

joensuussa kun käy asioimassa niin kyllä siellä poliisiautoon ja poliisimieheen törmää melkein joka kadunnurkassa

miten te arvoisa viestintäministeri olette tässä asiassa toiminut että tulevaisuudessa pystytään takaamaan laadukkaat samanhintaiset postipalvelut koko maassa koska kysymyksessä on äärettömän tärkeä asia suomessa

arvoisa herra puhemies

olisi kuitenkin tärkeää pitää huoli seuraavan selonteon tai jonkun tutkimuksen aikana että tarkasteltaisiin asiaa koko maa huomioiden eikä niin että vain kasvukeskusten poliisipalvelut ovat kunnossa ja muilla alueilla ei sitten ole palveluja juuri ollenkaan

kannatan lämpimästi ajatusta että tämän vaalikauden aikana palattaisiin vielä tämän asian ääreen ja kolmas veronkorotus tapahtuisi jo tällä vaalikaudella on muistettava kuitenkin toisen tosiasia

tämä on iso asia ja puute joka aiheuttaa sen että yleensä erilaiset lieveilmiöt ja jopa kovempi rikollisuus leviävät sitten semmoisiin paikkoihin missä valvontaa on vähemmän

alkoholin hinnalla pystytään toki säätelemään erittäin tehokkaasti kulutusta jonkin verran mutta on muistettava kuitenkin koko ajan myös se tosiasia että hinnan korotus ja tuonnin määrä pitää pitää oikeassa viisaassa suhteessa ettei tuontiviinoja aleta tuoda liikaa ja sitä kautta saada maahan hankituksi erittäin pahoja sosiaalisia ongelmia

se että suomi on näissä sähköisen tiedonkäsittelyn ja asioinnin palveluissa jäänyt selkeästi taka alalle verrattuna esimerkiksi edustaja jyrki kasvin mainitsemaan viroon eteläiseen naapuriimme on surullinen asia mutta se ei tietenkään tarkoita sitä että meidän pitäisi nyt tässä tilanteessa jäädä itkemään kovaa kohtaloamme vaan pitää empimättä lähteä sille tielle jossa nämä sähköiset palvelut ja sähköinen asiointi mahdollistetaan koko maassa

toivon että tässä asiassa ollaan hereillä ja viranomaiset valvovat tätä tilannetta huolellisesti

kun lapsille monesti juotetaan tai markkinoilta on saatavissa tällaisia limonadivalmisteita joissa on hyvin pieniä pitoisuuksia alkoholia niin mielestäni ne juomat joutaisi kieltää kokonaan koska ne ovat sitten taas se tie jossa pieni ihminen alkaa varovasti totuttautua alkoholin vaikutuksiin omassa kehossaan ja myöhemmällä iällä se sitten johtaa erittäin kohtalokkaisiin seurauksiin

arvoisa herra puhemies

on tärkeää että saadaan koottua kaikki yhteen lakiin se miten tämä alusta tälle palvelulle sähköiselle asioinnille rakennetaan ettei sitten tule tätä edustaja kasvin mainitsemaa korea ilmiötä

hallituksen budjetissa on ihan selkeät linjaukset siitä että hallituksessa selin oli taas eli se oli hallituksen sosiaalipoliittisesti oikeudenmukainen linja jatkuu

olen erittäin iloinen siitä että tässä lisätalousarviossa on esitetty määrärahaa työ ja elinkeinoministeriön pääluokkaan fingridin kantaverkkoyhtiön ostamiseen osake enemmistön hankkimiseen valtion haltuun

oikea hinta ja sitten ennen kaikkea kun pieni lapsi syntyy tähän maailmaan hänelle aloitetaan se järkevä oikea kasvatus ihan pienestä pitäen kouluaikana ja ihan koko ajan elämän varrella että alkoholiasiat ovat hänellä hallussa ja tieto on hallussa

näinhän se tulee tehdä että meillä julkiset palvelut järjestetään tulevaisuudessa niin että ne ovat yhden alustan alla ja se saatavuus rakennetaan sille samalle järjestelmälle mikä on viisautta

rajamäen kriittistä suhtautumista

kolmantena asiana on sitten se että markkinoilla järkevä valvonta pidetään hallussa ettei pääse tapahtumaan tällaisia vahinkoja että esimerkiksi limuviinoilla päästäisiin vaikuttamaan ihmisten kulutustottumuksiin jo lapsena

pitää muistaa että pankeillahan on tämä nykyinen suojajärjestelmä tunnuslukuineen ja muine tunnistuskeinoineen mutta ilmeisesti tämäkin on jo vanhanaikaista niin että saamme vieläkin parempia turvallisia systeemejä tähän maahan rakennettua

toinen merkittävä vaikkakin hyvin pieni määräraha on maa ja metsätalousministeriön pääluokassa jossa elintarviketurvallisuuteen ja laatuun kiinnitetään huomiota

pienellä määrärahalla pystytään elintarviketurvallisuusvirastolle eviralle mahdollistamaan se että pienteurastamojen lihantarkastustehtävät siirtyvät kunnilta eviralle jolloin työn hyvä laatu pystytään varmasti varmistamaan se on yhtäläistä koko maassa ja ennen kaikkea saadaan nämä tarkastusten hinnat aivan asiallisiksi

mutta digitalisointikaan ei pelaa jos emme saa järjestelmiä aikaiseksi viilattua sillä keinoin että esimerkiksi verotukseen liittyvät asiat ja monet muut asiat pystytään hoitamaan verkossa

esimerkiksi nyt menossa oleva sote uudistus sosiaali ja terveyspalvelu uudistus kaikki tällaiset palveluthan tulevaisuudessa siirtyvät verkkoon

mutta nyt kun valtio ottaa tämän vastuulleen voimme varmistaa sen että tarkastusmaksut ovat asiallisia ja pienteurastamojen mahdollisuudet toimia ovat entistä paremmat

se vanha hyvä esimerkki siitä on se että kun ihminen menee terveyskeskukseen ja hänestä otetaan vaikka se röntgenkuva niin se hetkessä voidaan lähettää vaikka toiselle puolelle maapalloa jos asia vaatii erikoislääkärin tarkastettavaksi onko kuvassa mitään erikoista ja sen jälkeen potilas saa nopean palvelun ja avun sairauteensa

toivon mukaan suomessa riittää nyt viisautta ja järkeä siihen että pystymme nämä rönsyilevät erilaiset palvelut kokoamaan todellakin yhteen ja saamaan yhden yhteisen ja toimivan järjestelmän jolla suomalaisten palvelut saadaan kuntoon

tähän kuuluu olennaisena osana mielestäni myös se vaikka tässä laissa sitä ei varmaan säädetäkään mutta se on taas sitten elinkeinopolitiikkaa ja toivon että siinä työ ja elinkeinoministeriö myös euroopan unioniin päin saisi aikaan sellaiset päätökset ja määrärahavarauksen että pystyttäisiin nopeat laajakaistayhteydet rakentamaan koko suomeen

perustuslakimme mukaan kansalaisethan ovat tasa arvoisia toisiinsa nähden ja on pyrittävä järjestämään palvelut niin että ne toimivat tietenkin täällä helsingissä mutta yhtä lailla utsjoella taikka jossakin nuorgamissa taikka vaikka pellossa ja ilomantsissa niin että ei tämä meidän verkko rajoita sitä luotavien uusien hienojen palvelujen käyttöä

talous ei nouse elleivät verotulot lisäänny ja jos ei ennen kaikkea se yhteiskunnan terve toiminta nimenomaan avoimella sektorilla lisäänny

tässä asiassa olemme jääneet ikävä kyllä taka alalle ja toivon hartaasti että elinkeinoministeriö tässä asiassa on aktiivinen ja ennen kaikkea että eduskunta ottaa tässä härkää sarvista ja varaa rahaa budjettiin ja seuraaviin lisäbudjetteihin ja seuraava hallituskin joka tämän hallituksen jälkeen aikanaan aloittaa sitten ottaa tämän asian vakavasti

nyt sitten kun kontiolahden kunta osti sen alueen itselleen ja kaavoittaa sinne nyt on maakuntakaava valmis ja yleiskaava valmis ja rakentaminen on valmis alkamaan yllättäen museovirasto tulikin ja sieltä löytyykin suojeluarvoja ja koko homma seisoo hamaan tulevaisuuteen

todellakin ministeri lindström sanoi tässä asiassa että nyt tämä käräjäoikeusverkkoesitys joka toki toisessa yhteydessä vielä käsitellään oli ratkaisu joka oli kaikkien kompromissien lopputulos

jos emme saa nopeita laajakaistayhteyksiä toimimaan tässä maassa se tarkoittaa käytännössä sitä että jäämme myös markkinoilta sivuun ja se viennin lisäyksen tavoitekin millä suomi nostetaan tästä laman suosta ylös jää toteutumatta jos me emme saa näitä tietoverkkojärjestelmiä tässä maassa kuntoon

meillä on käsittelyssä tänä päivänä toisena lakina maakaaren muuttaminen jossa panttikirjojen digitalisointi johtaa siihen että pystytään nopeasti asiat hoitamaan eikä tarvitse paperipinoja enää

mitä tälle tehdään

elikkä lain kunnioitus hiipui ja yleensä lakiin suhtautuminen koki melkoisen alennusmyynnin kun siinä luotiin mahdollisuus siihen että joku kansalainen voi tehdä rikoksen ja sitten siitä seuraamus on käytännössä ei mitään

tälle emme mahda mitään

tiedän sellaisia tapauksia tapahtuneen joissa henkilö oli esimerkiksi ottanut paikallisesta monopoliliikkeestä haltuunsa päihdyttäviä juomia ja sen jälkeen marssinut kaupasta ulos ja näyttänyt myyjälle vain että hän ei maksa mitään ja kohtapuoliin poliisi oli käynyt tietenkin pidättämässä kaverin

tämä sakon muuntorangaistus pitää saattaa voimaan ja sillä keinoin selkeästi ja niin yksiselitteisen selkeänä lakina että sillä todella palautetaan kunnioitus lakia kohtaan että ihminen kun tekee rikoksen hän saa siitä välittömästi seuraamuksen ja sitten jos vielä jatkaa tällä samalla tiellä niin sitten sakot muutetaan vankeusrangaistukseksi jolloin todella astuu voimaan tämä rikoksesta tuleva seuraamus että lain kunnioittaminen tässä maassa palaa sille tasolle millä sen pitää olla

jokaisella suomen kansalaisella on oikeus turvalliseen kotiympäristöön jossa hän elää ja niin että laki turvaa hänelle oikeuden turvalliseen elämään ja että laki ei sitten salli joillekin henkilöille mahdollisuutta poiketa siitä ilman että seurausta tulee

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

siitä lämmin kiitos

mutta riistahallintolaista haluan sanoa arvoisa puhemies vielä sen verran lisää että kun suomalainen metsästysjärjestelmä perustuu kokonaisuudessaan vapaaehtoispohjalle se perustuu sille työlle mitä ne sadattuhannet metsästäjät tuolla kotiseuduillaan ja omissa metsästysseuroissaan tekevät niin sehän perustuu sille hyvälle vuosikymmeniä vuosisatoja jatkuneelle perinteelle että metsästysmaat on metsästysseuroille vuokrattu käytännössä ilmaiseksi niin että siellä hoidetaan riistaa siellä metsästetään ja sitten metsästäjät järjestävät tietenkin jahdin jälkeen yhteisiä tilaisuuksia muun muassa hirvipeijaisia sen kunniaksi kun on saalista saatu

viitasen puheenvuoroon viitaten olisi syytä muistaa se että venäjän federaatio tänä päivänä harjoittaa omaa teollistamispolitiikkaa sen mukaan miten suurvalta sen tekee kysymättä naapureilta

ja pitää muistaa että sitä työryhmää joka aikanaan suunnitteli näiden puutullien läpivientiä venäjän federaation päätöksentekoelimissä muistamani mukaan johti nykyinen presidentti medvedev

hallituksen esitys alkoholiveron korottamisesta on hyvä ja erittäin hyvin perusteltu

tämä on tämän hallituksen kolmas alkoholiveron korotus ja se on erittäin hyvä asia että pyritään suitsimaan liikaa alkoholin kulutusta tässä maassa

nyt käsittelyssä oleva merentutkimuslaitoksen toimintojen jakaminen ilmatieteen laitoksen ja suomen ympäristökeskuksen välillä on mielestäni hyvin perusteltu sikäli että saadaan ikään kuin paljon tutkimusta kriittistä tutkimusmassaa aikaiseksi aivan kuten ministeri vehviläinen sanoi tässä asiassa

sieltä pitää ottaa maksimaalinen määrä sekä runkopuuta metsäteollisuuden tarpeisiin että energiapuuta normaaliin energiakäyttöön

tosiasia on kuitenkin se että tässä maassa kun elämme kuitenkin avoimien rajojen aikaa meidän on pidettävä visu huoli siitä ettei käy niin että kun kotimaassa hinta nousee niin sitten se lisää tuontia missä tapauksessa meille jäisi vain alkoholin liiasta käytöstä aiheutuvat haitat mutta ei verotuloja ollenkaan

ja mitä tulee näihin verohelpotuksiin niin niille ihmisille joilla on pienet tulot sitten toki pitää räätälöidä muita keinoja joilla voidaan heidän tulotasoaan ja elämän olosuhteitaan parantaa

näitä petoja varten on tehty hoitosuunnitelmat joiden mukaan kantaa verotetaan että nämä petokannat eivät pääse liian suuriksi kasvamaan

tiedämme suurin piirtein ydinongelmat mutta lisätieto ei ole pahasta

kun valiokunta vieraili lieksassa ja kuhmossa niin saimme todella havaita sen että onhan se todella väärin että karhut asuvat koulun pihassa ja lapset pelkäävät kun eivät uskalla välitunnilla mennä ulos leikkimään

valitettavasti meillä suomessa alkoholia käytetään absoluuttisella alkoholilla mitattuna paljon enemmän kuin näissä kahdessa maassa joita on totuttu pitämään erittäin runsaan kulutuksen maina

toivon vielä lopuksi arvoisa puhemies että tässä asiassa päästään sille tasolle että eri toimintojen yhdistymisen jälkeen myös fyysinen yhteys saataisiin syntymään ettei tämä olisi esteenä hyvälle tutkimukselle

samaan aikaan jos etelä suomeen tulee karhu pihapiiriin pyörimään on televisiossa välittömästi hälytykset ja siellä ovat kohta ilmavoimat ja poliisivoimat ja kaikki mahdolliset asevoimat liikkeellä

lopuksi arvoisa herra puhemies on tärkeää muistaa että kun alkoholikulttuuria opetellaan sitä oikeaa alkoholin käyttöä niin se tärkeä paikka missä se opitaan on koti